sitä vastoin nyt kun oecdltä on tullut raportti mitenkä eteenpäin mentäisiin jossa on hyvin rankkoja esityksiä on otettu uudelleen näkyville eläkeiän hinaaminen ylöspäin

ilolla kuuntelin koska nämä hankkeet eivät todellakaan valmistu yhden hallituskauden aikana ja siksi on tärkeätä ja hyvä että keskusta haluaa olla mukana tekemässä kunta ja palvelurakenneuudistusta

tässä kysymyksessä on tietenkin kuntarakenneuudistus mutta samanaikaisestihan on meneillään myöskin kuntalain uudistus valtionosuusjärjestelmäuudistus kunnan palveluiden arviointi ja erillinen metropolityöryhmä joissa kaikissa työskennellään samanaikaisesti jotenka tässä käydään myöskin tätä palvelupuolta läpi

erillisenä ja hyvin tärkeänä asiana on tietenkin sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki joka jäi edellisellä kaudella tekemättä kun siitä tuli pelkkä sisältölaki

ajattelen ainakin itse että viime kaudella se terveydenhuollon järjestämisvastuu oli se joka ohjasi paras hankkeen sisällä kuntarakennetta myös suurempiin kokonaisuuksiin

jos tämä on linja että tämän oecdstä saadun raportin suosituksia noudatetaan tulemme siis seuraavaksi näkemään varmaankin ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia toimeentulotuen leikkauksia lukukausimaksujen korotuksia ja muita esityksiä joita oecd oli suomelle sinne kirjoittanut

siitä syystä toivon että tässä sosiaali ja terveysministeriön rootelissa tämä järjestämisvastuu tulisi nyt samanaikaisesti tämän kuntarakenneuudistuksen kanssa sillä se tukisi hyvin tätä yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi

pidän myös itse parlamentaarisista elementeistä kaikenlaisissa valmisteluissa ja tästä syystä henkilökohtaisesti olisin toivonut että näin tässäkin olisi voitu edetä

työllisyyden hoito on ollut myöskin oecdn listauksissa yksi asia mihin suomen kohdalla on kiinnitetty hyvin paljon huomiota nyt erityisesti kun olimme rankkauksessa toiseksi viimeisenä panostajana työllisyyden hoidossa

myös yhteisöveron väliaikainen tason muutos on auttanut

kunnat kuten myös kuntaliitto ja oppositio olisivat halunneet kunnille lisää valtionavustuksia ja toisaalta täysimääräiset korvaukset niistä velvoitteista mitä erilaisilla lainsäädännöillä on täällä viime vuosinakin tehty kuten paras laissa oli alun perin sovittu että uudet velvoitteet korvataan täysimääräisesti

nyt kunnat sitten ovat sitkoilleet ja joutuneet tekemään rankkoja päätöksiä tasapainottaessaan talouttaan niin että siellä lomautetaan ihmisiä leikataan palveluja jäädytetään investoinnit korotetaan veroja sekä kiinteistöveroja että muita veroja

työtön voi myös ostaa yritysmäistä ansiolentää valtiovarainvaliokunta jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään toukokuun enemmän

arvoisa puhemies

ei tätä nyt voi jättää pelkästään tupakoitsijoitten sanaan tänäänkään

salakuljetuksen osalta meillä on tietenkin tulli joka on se joka vastaa myöskin tästä osasta että voiko niitä tulla ja kuinka paljon ja millä pelisäännöillä

toinen mikä on erittäin hyvä uudistus on se että kun tupakanmyynti myöskin on tulossa luvanvaraiseksi elikkä jos sitä ulkomailta tuotua tupakkaa myydään sitten paikoissa joissa muutenkin myydään tupakkaa niin on mahdollisuus ottaa tämä lupa kokonaan pois ja näihin päästään puuttumaan huomattavasti nykyistä paremmin jotenka ne voidaan myöskin sanktioida sen lisäksi että ne luvat otetaan pois niin myöskin jopa sakkoihin asti

niin kuin äsken tuli esille kunnat eivät varmaan olleet varautuneet siihen että kaikista uusista tehtävistä joita tässä talossa keksitään tulee ainakin puolet maksettavaksi kunnille

kuntien tilanne on parantunut siitä syystä että verotuloja on kiristetty ja investoinnit on ajettu alas ja on leikattu palveluita

tämä peruste siihen että on tämä yksi keino myöskin käytössä

mitenkä ajattelette että voitaisiin vaikka näitä investointeja tukea vaikkapa näiden yhä edelleen vaivaavien homerakennusten osalta

käytössä on muun muassa askien koko niin että pieniä askeja ei saa myydä ja että missä paikoissa näitä on olemassa ja tupakkapaikkojen osalta

tällä hetkellä kaikki järkevät näkökohdat huomioiden mitään perusteita ei olisi sille että tätä veronkorotusta ei tehtäisi vaan kaikki terveydelliset syyt puoltavat paikkaansa

arvoisa herra puhemies

kun meillä on investointitukea meillä on innovaatiotukea ja t k tukea ja sitten meillä on tuotantotukea niin jos on vähenevät varat niin eikö olisi parempi tämä malli että meillä olisi nyt enemmän näitten demohankkeiden ja muiden niin kuin vaikkapa merituulivoiman kaltaisia uudenlaisia tuotantomuotoja uusiutuville kuin saksan mallista eksponentiaalisesti kohoavaa tuotantotukea jonka päättymisestä ei ole joillakin alueilla ainakaan mitään tietoa että kuinka paljon summia siihen tulee sitten käytetyksi

mutta sitä en voi käsittää että se otetaan pois näistä muista työllistämistä tukevista toimenpiteistä näistä äsken puhutuista investointirahoista työllistämiskoulutuksesta työvoimahallinnosta työllistämistuista

en millään pysty sitä logiikkaa ymmärtämään mitenkä romuttamalla nämä perusjärjestelmät jotka ovat suoraan niille ihmisille palvelua työntekijöitä jotka auttavat ihmisiä siinä tilanteessa suunnataan sinne yritysten tukemiseen ottamalla näiltä ihmisiltä pois

jos nyt kuitenkin palataan niille alkujuurille ja sosialidemokratian perustaan niin kyllähän meillä se aate on aika pitkällä ja jos meidän aatteistamme on jotain epäselvyyttä niin kannattaa ehkä tutustua hieman tarkemmin siihen lähtökohtaan

tässä uutena välineenä otettiin tämän kauden alusta käyttöön julkisen talouden osana myöskin tämmöinen kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä joka luotiin tuossa viime kauden aikana

kaikista pienituloisimmista huolehtimiseen ja solidaarisuuteen ja yhteisvastuuseen ja oikeudenmukaisuuteen tasa arvoon työn kunnioittamiseen ja muuhun

arvoisa rouva puhemies

kuten ministeri esitteli tässä on jatkoa edellisen hallituksen aikana aloitetulle kehittämis ja hallintokeskuksen tehtävien uudistamiselle tai kun se on perustettu niin tässä talous ja henkilöstö

mutta kun tänään kuulin väitteen meidän vaihtoehtobudjeteistamme edellisiltä kausilta niin olin hieman hämmentynyt koska kyllä meillä oli tasapainoiset esitykset siellä oli tulot ja menot

kun sitä uudistusta tehtiin edellisellä kaudella kokonaisuutena näitten ely keskusten muodostamisesta ja sitten jaettiin näitä tehtäviä niin tämä kysymys ministerille on

yhä edelleen varmaankin iso kysymys tässä on ollut jo monta kertaa näitten tehtävien velvoitteiden osalta se mikä on se aikataulu milloin ajatellaan että se miljardi konkretisoituu euroina myöskin sinne kuntiin eivätkä vain ne tehdyt esitykset tai päätökset

miksi nyt tämä kohta missä siviilipalvelusasiat ovat olleet kaakkois suomessa pitääkin siirtää valtakunnalliseksi kun monet muut asiat on kuitenkin pystytty hoitamaan niin että ne ovat alueellisesti jonkun ely keskuksen hallinnassa eikä kaikkea hoideta kaikissa

ja meillä oli niihin kaikkiin tehdyt lakiesitykset toisin kuin perussuomalaisilla joiden edellisten kausien vaihtoehtobudjetti perustui siihen että lopetetaan eu tukien maksaminen missä ei ollut mitään realismia seuraavalle vuodelle tehtävään budjettiin

huoli silloin kun näitä ely keskuksia perustettiin oli myöskin siitä tulevatko alueelliset erityispiirteet huomioiduiksi

onneksi tämä budjettikäytäntö on nykyisin muuttunut että epärealistisia eri sääntöjen ja kansainvälisten sopimusten vastaisia esityksiä ei saa tehdä

toivon että tämä on huomioitu myöskin tässä kohtaa jos siirretään kaikki maksatukset ja toivon ja uskon että ne ovat myös ainoastaan teknisiä maksatuksia eivät niitä alueen erityispiirteisiin vaikkapa erilaisiin työttömyys tai työllisyystilanteisiin tai erilaisiin elinkeinorakenteisiin ja muihin liittyviä asioita joita sitten on kuitenkin helpompi arvioida paikallisesti siellä alueellisissa omissa elyissä ja te keskuksissa

tähän asti luen täältä lain perustelua ja muuta pystyin olemaan aika lailla samalla kannalla näitä muutamia kysymyksiä nousi esille mutta sitten kun pääsin kohtaan missä ei lukenut sanoja monimuotoiset itsehallintoalueet mutta se löytyy sieltä sisältä epäilykseni heräsi

kun tässä hallituksen esityksessä lukee että näitä tuottavuushyötyjä olisi myös mahdollisesti myöhemmin tällä hallituskaudella tehtävän aluehallinnon järjestämisratkaisun jälkeen jossa kuntien alueiden ja valtion hallintoja järjestellään uudelleen elikkä muodostetaan nämä monimuotoiset itsehallintoalueet niin tuleeko tapahtumaan niin että meillä kaikessa lainsäädännössä joka nyt tämän syksyn loppupuolella tulee tulevat jo ensimmäiset askeleet siihen että meillä tämän hallituskauden aikana suurimman osan kunnista kaikki alueelliset toiminnot niputetaan yhteen ja tehdään tämmöinen maakuntahallinto suomi

arvoisa herra puhemies

tällä hallituskaudella on todellakin tehty rakenteellisia muutoksia aika lailla myöskin kuntapuolelle ja sinne rahoituksen hallintaan

tarkistin muistiinpanoja ja huomasin että tottapa viime syyskuussa on tästä samasta asiasta käyty välikysymyskeskustelua mutta onhan se hyvä että keskustelua käydään laajasti jos sille on tarvetta

iso kiitos siitä että monien vuosikymmenten jälkeen valtionosuusjärjestelmä tullaan uudistamaan

sosialidemokraateilla on kuntauudistusta tätä ja jo edellisiä tehtäessä ollut sama pitkä kestävä linja

tavoitteen tulee yhä edelleen olla se että kunnat yhä enemmän pystyvät omin toimin tuottamaan palvelunsa myös kustantaen ne itse eikä pelkillä valtionosuuksilla

me olemme halunneet turvata tasa arvoiset palvelut ympäri suomea ja mahdollisuuden elämiselle missä kukakin haluaa

haluaisin kysyä nyt ministeriltä

arvoisa puhemies

myöskin tässä asuntopuolessa ympäristöministeriön hallinnonalalla näkyy työllisyyskysymys ja kahta kautta

toisaalta nyt lisätalousarviossa ja ensi vuoden talousarviossa lisätään volyymiä jolla tätä rakentamista pystytään lisäämään niin uudisrakentamista kuin korjausrakentamista

kuntarakenneuudistushan ei ole mikään irrallinen toimenpide vaan siihen liittyy hyvin kiinteästi kaikkien palveluiden läpikäynti kuntalain uudistus kuntien rahoituksen uudistus niin verotuottojen kuin valtionosuuksien osalta

erityisen tyytyväinen olen kruunuasunnoista joka on ihan uusi valtion vuokra asuntotuotantoa harjoittava toimielin jolle nyt sitten annetaan pääomituksessa

kysymykseni oli siitä että kun näissä kustannukset ovat aikamoiset näiden rakentamisen osalta niin normien purku on ollut puheena jo useita vuosia

väestönsuojista autopaikoista vammaismääräyksistä ynnä muista tällaisista sitä hintaa tulee niihinkin taloihin joihin ei välttämättä muuten ehkä näitä kaikkia tarvitsisi

suomalainen terveydenhuolto on hyvää ja laadukasta jos katsotaan vaikkapa oecdn mittareilla

se on yksi tehokkaimmin tuotetuista palveluista

mutta nyt on saatava siihen varmuutta ja järjestämisvastuuta selkeämmäksi jotta sitä pystytään kehittämään edelleen

sosiaali ja terveydenhuoltoa ei saa eriyttää vaan niitä on kehitettävä samanaikaisesti ja yhteisenä palveluna jos ja kun halutaan taata asiakkaiden paras mahdollinen palvelu

on ihan totta että muutamissa suurimmissa kaupungeissa on varmaan tarvetta alueellisille valtuustoille tai kaupunginosalautakunnille tai muille mutta omasta mielestäni pääosassa kunnista tilanne on näillä ajatuksilla nyt jo paranemassa jos palvelutuotannosta voidaan vähentää nykyisiä kuntayhtymiä tai kuntien yhteisiä yhtiöitä

tavoitetilahan on ja sen tulee olla se että vaaleilla valitut edustajat päättävät siitä mihin ja minkälaisiin palveluihin ne kuntien rahat ne veroeurot käytetään eivätkä pelkästään hyväksy laskuja joita kuntayhtymä tai yhtiö lähettää

demokratiaa voidaan tukea ja tuetaan jo tällä hetkellä monin muinkin eri keinoin kevyemmin ratkaisuin ja hyviä osallistumisen mahdollisuuksia ovat lastenparlamentit nuorisovaltuustot vanhuus ja vammaisneuvostot erilaiset kyläyhteisön tilaisuudet ja monia muita voidaan vielä luoda lisää

kun meneillään oleva kuntakierros nyt antaa vastauksia yhdessä kuntien kirjallisten raporttien kanssa uskon että sen jälkeen meillä on huomattavasti nykyistä parempi kuva siitä minkälaiseen maailmaan kunnat oikeasti haluavat tulevaisuutta rakentaa mikä antaa pohjan jatkovalmistelulle

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys jossa lievennetään konsernitilinpäätösten laatimisvelvollisuutta on hyvin kriittinen opposition lisäksi myöskin poliisien verohallinnon ja muiden viranomaisten puolelta vaikka kuulin kyllä että tämä on yrityksille luvattu ja että se tulee siitä syystä toteuttaa

tähän samaan on kuntaliitto esittänyt myöskin sitten toista kierrosta kunhan olemme saaneet näitä muita osia tämän rakenneuudistuksen sivuun elikkä rahoituksen palveluiden sosiaali ja terveydenhuollon ynnä muiden osalta vietyä pätkän eteenpäin

tässä siis on riskinä sekä harmaan talouden että talousrikollisuuden lisääntyminen mutta myöskin veronkierto tai tietenkin myös yhteisöveron vähennys jota tässä ei sitten haluta huomioida

näin uskon että seuraava kierros kuntien osalta on jo huomattavasti parempi ja mielestäni on arvokasta että kunnilla on useamman kerran mahdollisuus antaa oma panoksensa sillä kunnathan ovat ne jotka loppujen lopuksi tekevät esitykset yhdistymisestä toisiin kuntiin jos ja kun niin haluavat

arvoisa puhemies

hallituksen ajatus parantaa suomen kilpailukykyä ja suomalaisten elämää on tässä kohtaa kyseenalaistettu aika monen asiantuntijan sanoilla kuulemisissa ja leikkaukset ja säästötoimenpiteet tulonsiirtoihin ja julkisiin palveluihin aiheuttavat kotimaisen kysynnän ja ostovoiman heikkenemistä ja siitä johtuen kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja talouskasvuun

suurempi huoli kyllä sitten on toiselta puolelta missä lisääntyvän liikenteen vuoksi öljy ja kemikaalivahingot ovat se suureneva riski

onko sen lisäkaluston hankkimiseksi jonkinlainen aikataulu olemassa koska tuolla rantakaupungissa asuen tiedetään ne päivittäisetkin riskit mitkä siellä on tulossa

suomalaisten luottamus tulevaisuuteen ja erityisesti turvallisuudentunne syntyvät monista asioista ja niiden pohjana on oikeudenmukaisuus ja siksi on perätty näitä tulonjakovaikutuksia ja laskettu erilaisia tilanteita erilaisille perheille mitenkä ihmisten elämä oikeasti muuttuisi ja sitä varten koulutus työllisyys ja terveyserojen kasvu ovat olleet huolenamme

toinen kysymys

kun meillä on monta hanketta lähialueyhteistyövaroista katettuna ja nyt niiden määrä vähenee onko jonkunlainen suunnitelma että voitaisiin sitten näitä yhteisiä hankkeita jatkaa muilla rahoitusmuodoilla jotta eivät hyvät hankkeet ainakaan loppuisi ja saataisiin uusia käyntiin

olin tyytyväinen että ministeri otti esille sen että muistakin kuin pelkästään tämän ministeriön rahoista näitä ympäristöasioita viedään eteenpäin

suomessa on totuttu sopimisen kulttuuriin ja on totuttu siihen että niin työmarkkinoilla kuin politiikassa suuret asiat tehdään yhdessä ja siitä syystä parlamentaarinen valmistelu on se mihinkä on luotettu

ensimmäisenä suomalaisten turvallisuuteen liittyvät poliisit joiden osalta huoli poliisien koulutuksesta on suuri

arvoisa puhemies

ja kun tiedetään tilanne tällä hetkellä turvapaikanhakijoiden osalta tässä terrorismin uhassa meidän rajojen osalta ynnä muuta niin poliisien määrää ei voi näin paljon leikata

täällä on useita ongelmia

kun käyn keskustelemassa lääninhallituksen työntekijöiden kanssa riskinä nähdään vähennykset henkilöstömäärissä tehtävien siirroissa joista nyt noin kuukausi ennen ei ole vielä mitään havaintoa

samalla myöskin harmaan talouden tutkinta niin poliisin puolelta kuin tullin osalta on ollut vaarassa heiketä

nyt tänään täydentävässä talousarviossa tuli sitten lupaus poliisien puolelle mutta tullin osalta tilanne on yhä edelleen kesken

vaikka sosialidemokraatit ovat alun perin olleet kannattamassa aluehallinnon uudistamista emme halua sitä tällaisessa muodossa läpi viedä ja siitä syystä olemme esittäneet hylkäystä

sitten on tietysti toinen puoli joka liittyy meidän turvallisuuteen eli kun katsotaan kriisinhallinnan kautta

tällä hetkellä ollaan vähentämässä kriisinhallinnan resursseja niin että niitä paikkoja joissa suomalaisia rauhanturvaajia on siviilikriisinhallinnassa tai sotilaallisessa kriisinhallinnassa ei tule olemaan kuin murto osa tämän kehyskauden jälkeen

en tiedä yhtään tahoa näiden takaa joka olisi valmistelussa ollut sitä mieltä että kirjasto nuoriso tai liikuntatoimi tulisi jättää elyyn vaan kaikki minun saamani tiedon mukaan ovat olleet alkuvalmistelussa sitä mieltä että niiden tulisi olla avissa

samanaikaisesti tasavallan presidentti on sitä mieltä että meidän tulee olla yhä edelleen vahvasti mukana kriisinhallinnassa ja nytkin viimeisimpänä ovat keskustelut afganistanista että siellä jäädään yhä edelleen turvaamaan maan oloja

tähän liittyvät kehitysyhteistyörahat vahvasti sillä jos me ajattelemme että yhteiskuntia saadaan rakennettua niissä maissa joista sitten ihmiset turvaa lähtevät hakemaan niin ei ole mitenkään järkevää vähentää sieltä noin puolta niistä voimavaroista suomen talouden turvaamiseksi sillä nämä taloudet ovat aika lailla kytköksissä toisiinsa

tämän jälkeen sivistysvaliokunta kuuli laajan joukon eri tahoja joista kaikki olivat sitä mieltä että aluehallintovirasto on se oikea paikka näille kolmelle toimialalle

siis mitään merkitystä ei hallitukselle tunnu olevan niillä asiantuntijoilla jotka tekevät kirjastotoimea jotka tekevät nuorisotyötä jotka tekevät liikuntaa

ei voi ajatella niin että leikkaamalla toisesta päästä pelkästään parannetaan sitten suomen taloutta sillä niillä vaikutuksilla on nopeat seuraukset myös tänne

täällä oli kysymyksiä harmaan talouden osalta jossa tietysti verovelkatodistus tai rekisteri on tässä nyt ollut viimeksi akuuttina keskustelussa

sen takia toivonkin että hallitus ymmärtää tasa arvon ja yhdenvertaisuuden päälle ja tekee lisää näitä peruutuksia jotta ensi vuodet päästään huomattavasti nykyistä suunnitelmaa paremmalla eteenpäin

ja tämän kaiken jälkeen sivistysvaliokunta tekee yksimielisen esityksen siitä että nämä kolme sektoria ovat aveissa paremmassa paikassa

tämä näkökulma ensin valtion kassan puolelta mutta myöskin siltä puolelta että se on tilaajavastuukysymys niille yrityksille jotka toimivat sitten näiden yritysten kanssa joilla on ne verovelat siellä maksamatta

kysehän ei ole siitä että ensimmäisestä pienestä laskusta tulisi mikään yleinen listaus tai että kuka tahansa voisi sitä mennä selvittämään mutta sillä on merkitystä sekä yritysten vastuullisuuden kannalta että valtiontalouden kannalta

perusteet tähän ovat varsin moninaiset miksi näin olisi pitänyt toimia

jos ajattelemme ainakin minä henkilökohtaisesti että kirjastotoimi on osa sivistystyötä kuten myöskin liikunta on osa sivistystyötä niin miksipä ei liikunta terveyspuolelta ole myöskin osa sosiaali ja terveystoimea

sasin puheenvuoron kohdalla tuli kummallinen ajatus että demarit eivät tukisi rikastumista tai suomalaisten menestymistä

peruspalveluiden arviointi on aveilla elikkä sillä viranomaisella mutta kuka arvioi nyt sitten liikuntatoimen nuorisotoimen ja kirjastotoimen jotka kai kuitenkin lasketaan perustason palveluiksi kuntien tuottamina

keskustelu prosenteista ja siitä onko tuloerojen määrä kasvanut tai muuta

kun kuntien yhteistyökumppani valtion puolella on monessa tapauksessa aluehallintovirasto niin näissä tapauksissa sitten kunnat toimivat temin alaisen elyn kanssa

se on kiistämätön tosiasia

myös lupa asioissa vaikkapa urheilukilpailujen järjestämisessä on paikka kuitenkin avi ei ely

sieltä ei anota mitään lupia ja sieltä ei tehdä valvontaa mutta tässä kohden jaetaan siis urheilu muun muassa kahtia

kun puhutaan liikuntapaikkarakentamisesta on se monesti kytköksissä myöskin muun muassa akatemioiden kautta koulutukseen kun myöskin liikuntapaikkoja tehdään samalla kun tehdään kouluja

kokoomuksen verolinja sampsa katajan vakuutteluista huolimatta ajaa tasaveron linjaa

arvoisa rouva puhemies

huoleni osoitin jo äsken tähän uuteen järjestelmään itsehallintoalueista ja ehkä tässä vähän voi sarkastisesti todeta että kuntien tehtäväthän vähenevät tällä systeemillä kuin edustaja torniainen sanoi

kun puhutaan liikuntapaikkarakentamisesta ovat alueelliset liikuntaneuvostot tietenkin olleet merkittävässä roolissa samalla tavalla kuin taidetoimikunnat